näin ei voi olla

helsingin hovioikeuden mielestä hovin vieminen kuopiosta kouvolaan olisi varsin erikoista ja jättäisi ison osan suomesta ilman muutoksenhakutuomioistuinta

tietysti jos hallitus haluaa todeta arvoisa puhemies että nuo kunnat joutavat mennä ja niiden pitää liittyä jonnekin olisi paljon rehellisempää sanoa silloin että suomessa ei pidä olla sellaisia kuntia

mutta kun samalla todellakin kuntien valtionosuuksia on leikattu voimakkaasti taloustilanteesta johtuenkin niin kyllähän se on kuntien mahdollisuuksia ylläpitää niitä palveluita siellä liitoskunnissa ja kaukaisimmilla alueilla heikentänyt merkittävällä tavalla

tällaiset muutokset ovat kuoliniskuja joita ei siirtymäaika muuta

sitten kun viime kädessä valtuustot joutuvat päättämään siitä missä niitä palvelupisteitä on niin kyllä niitä ruksitaan yleensä sieltä kauempaa ja pienemmistä sanotaan että täällä on vähemmän käyttöä ja niin edelleen ja niin edelleen

käsissämme on pian suuri määrä lisää kriisikuntia ympäri suomea

tämä on myös se kuntalaisten pelko ja sen takia tarvitaan tietysti uusia toimenpiteitä millä pystytään palveluita viemään lähipalveluina lähemmäksi ja tämä on tietysti äärimmäisen tärkeää varsinkin sote uudistuksen yhteydessä

todennäköisesti kriisikunnat pakkoliitetään keskuskaupunkiin mikä toimenpide ei tuo lopuksi lisäarvoa palveluiden tuottamiseen tai kaupunkirakenteeseen

arvoisa puhemies

ensinnäkin on todettava että on erittäin tärkeää keskustella liikennepolitiikasta sekä joukkoliikennepolitiikasta ja tässä suhteessa tietysti välikysymys on aina oivallinen mahdollisuus siihen

kaikki nämä vievät tätä tilannetta entistä vaikeammaksi ja ihmiset miettivät että mitä järkeä tässä oikeastaan on

toisaalta täytyy todeta edustaja myllerille että ehkä tässä tapauksessa kuitenkin olisi ollut paikallaan että välikysymys olisi tehty vähän myöhemmin jolloinka olisivat olleet enemmälti tiedossa myös sitten liikenneministerinkin vastauksenaan antamat selvitykset siitä miten eri yhteydet käytännössä tulevat toimimaan joten nyt keskustelemme osittain vielä vähän puuttuvin tiedoin ja se tietysti hankaloittaa tätä keskustelua

sen takia tavallaan olisi hyvä ollut nyt että näitä kahta asiaa siis sote uudistusta joka on varmasti monellakin tavoin tarpeen ja toivottavasti muun muassa tietohallinto tuo niitä tarvittavia tehostamismahdollisuuksia ja säästöjä ja tätä kuntarakennetta ei olisi kytketty yhteen

tärkeintä on tietysti pitää huolta kuntien rahoituksen turvaamisesta myös muuttuvissa olosuhteissa jolloin kriisikuntia ei käytännössä pääse juuri syntymään

nyt valitettavasti näyttää siltä että tehdyt valtionosuusleikkaukset vos uudistus kokonaisuudessaan ja yleinen taloudellinen tilanne johtavat siihen että kuntakentän taloudellinen arvioiminen ja pitkäjänteinen suun nittelu on tulevaisuudessa entistä vaikeampaa

pitää hakea myös uusia vaihtoehtoja

me tiedämme sen että kyllä siellä missä on taloudellista toimintaa erittäin paljon vaikkapa pääkaupunkiseudulla tässä helsingin alueella ja laajemmaltikin hyvin monin paikoin on joukkoliikennettä joka toimii hyvin pitkälti myös itsekseen

sitäkin toki tuetaan

yhteiskunnan osuus taitaa itse asiassa olla helsingin seudun liikenteestäkin noin puolet ja se onkin tietysti mielenkiintoinen asia että miksikö sitten se politiikka ei toimisi ilman yhteiskunnan tukea

no me tiedämme että siihen liittyvät ilmastokysymykset monet asiat jotka ovat ihan paikallaan ja tässä mielessä kyllä haluan todeta että kyllä joukkoliikennepolitiikkaa tulee yhteiskunnan tukea mutta kyllä yhteiskunnan pitää uskaltaa tarkastella erilaisia vaihtoehtoja

siinä tilanteessa mistä sdpkään ei ollut silloin huolestunut kun joukkoliikenteessä tehtiin suuria lakkautuksia nyt on syytä olla huolestunut siitä että ei ole juurikaan enää minkäännäköistä vuoroa monin paikoin on syytä olla huolestunut

ja kun keskustellaan junavuoroista niin on selvää että junavuoroilla on oma merkityksensä ehkä henkinen merkityskin on vielä aika suuri kaikki liitot ja esimerkiksi kaupungit ottavat mielellään kantaa junaliikenteen puolesta mutta jos tarkastellaan yksittäisten matkustajien kannalta niin kyllä kai se oleellisin kysymys on että on olemassa jotain joukkoliikennettä ja tämän turvaaminen on kyllä keskeinen asia josta haluamme kaikki pitää varmasti kiinni

yhteiskunnan tulee olla siinä työssä mukana ja näin myös liikenne ja viestintäministeri ja hallitus on omalta osaltaan tämän asian linjannut ja luvannut

yksi asia joka keskustelussa ei ole noussut ollenkaan esille on itse asiassa tämän koko joukkoliikenteen tietyllä lailla yhteen toimiminen

hyvin usein suomessa itse olen joukkoliikenteen innokas käyttäjä kaikilla mahdollisilla tavoilla on vain tilanteita joissa voi käydäkin niin että seuraava vuoro lähtee pitkilläkin linjoilla muutaman minuutin aikaisemmin eteenpäin

arvoisa herra puhemies

olemme kantaneet yhteisesti huolta maaseutuelinkeinojen ja kaiken kaikkiaan maaseutuohjelmien rahoituksen hallinnoinnista

ovatko nämä lainsäädäntöhankkeet onko se sitten liikennekaarta tai mitä sellaisia joissa voitaisiin sitten velvoittaa tätä liikennettä toimimaan niin varsinkin kun yhteiskunta on mukana että tämä aikataulukoordinointi osuisi kunnolla kohdalleen

on aivan järjetöntä että muutamien tuhansien kymmenientuhansien eurojen summia pyöritellään hyvin monella tasolla

se ehkä kuulostaa ja tuntuu pieneltä asialta mutta se on sen matkustajan kannalta iso kysymys ja tähän kyllä kannattaa meillä panostaa koska uskon sen palvelevan nimenomaan joukkoliikenteen käyttäjiä

tämä on sitä byrokratian purkua mitä pitää pystyä tekemään ja maa ja metsätalousministeriö toki muutkin ministeriöt työvoima ja elinkeinoministeriö yhtenä osana sitä kokonaisuutta ovat siitä vastuussa mutta todellakin nyt vaan tuumasta toimeen

tämä on hyvä joululahja voi sanoa myös tänään tullut työryhmän raportti ja esitykset siitä että byrokratiaa voidaan purkaa

siksi on oikein että sipilän hallituksen linjana on nimenomaan biotalouteen panostaminen eli luodaan uusia mahdollisuuksia talouden kehittämiselle viennin parantamiselle ja työllisyyden parantamiselle

tämä on helposti kysymys josta keskustellaan muna vai kana mutta ei yksistään joukkoliikenne turvaa sitä että taloudellinen toimeliaisuus pelaa

sillä on toki merkitys mutta oleellista on tietysti että saadaan toimintaa aikaan ja tässä mielessä kyllä uskon että hallituksen talouspolitiikan kautta luodaan edellytyksiä myös toimivammalle joukkoliikennepolitiikalle

herra puhemies

ja katson kyllä että kuntalaisten palveluiden puolustaminen on kunnan yksi keskeisimmistä tehtävistä ei ainoastaan lakisääteisten tehtävien vaan myös kunnan oman alueen kehittäminen ja siihen liittyvät kysymykset

kun sanotaan että gallupien vallan mukaan tässä mennään minä en nyt ainakaan tiedä enkä osaa sanoa kenenkä päässä gallupit surisevat

nyt puhutaan kuitenkin nykyisen hallituksen eli stubbin hallituksen ja kataisen hallituksen kuntarakenne ja kuntapolitiikasta ja siihen liittyvistä asioista

kun tämä lisätalousarvio ei tarjoa kuin joihinkin tiettyihin kohteisiin parannusta niin kuinka käytännössä sitten aiotaan hoitaa esimerkiksi savon radan tilanne

kun se säteilee sitten niin se menee koko maan junaliikenteeseen ja se on oikeastaan täysi katastrofi

olen edelleenkin sitä mieltä että vapaaehtoiset ja paras lain hengen mukaan toteutetut kuntaliitokset ovat olleet toimivia

ei se ole pakkolaki se on juuri puitelaki jonka puitteissa kunnat ovat pystyneet vapaaehtoisesti katsomaan minkälaisia alueita ne muodostavat ja miten he kulkevat siinä eteenpäin

tämä vaatii ratkaisuja ei yksistään niin että odotetaan ensi talousarviota tai sitten hallitusohjelmaa ja kehystä vaan mitä voisimme tehdä nopeastikin

mikäli taksiliikenteen harjoittaja vaihtaa autonsa ennen tämän määräajan täyttymistä pienennetään autoveron alennusta perimällä autovero kuoleentumattomalta ajalta takaisin

mitä tulee nykyisen hallituksen politiikkaan ja kataisen hallituksen politiikkaan niin jos tänä päivänä juuri ei sanota että se on pakkoliitospolitiikkaa niin kyllä se on vähän sitä samaa kuitenkin kuin että toista vähintään alttarille talutetaan

edellä sanottu jo pitkään voimassa ollut autoveron alennuksen periaate ei mielestäni ota huomioon niitä muutoksia jotka autokaupan piirissä on nykyään havaittavissa eikä myöskään tue riittävästi liikennepäästöjen vähentämiseen tähtääviä tavoitteita

itse olen puheenjohtaja siilinjärvisuonenjokikuopio ohjausryhmässä jossa teemme parhaillaan selvitystä kuntaliitoksesta ja kyllä minä voin sanoa että siitä tulee paljon hyödyllistä yhteistä hyvää jota toivon mukaan pystytään kuntien välillä toteuttamaan riippumatta mikä tuo kuntaliitosselvityksen lopputulos tulee olemaan

selvitysmiehet antavat siitä oman ratkaisunsa tammikuun loppuun mennessä ja sitten demokraattiset elimet viime kädessä valtuustot tekevät omat päätöksensä

ja siltä pohjalta sitten katsotaan muun muassa sillä alueella tapahtuvaa kehitystyötä

nykyisessä autokaupan tilanteessa näin ei käytännössä ole

mutta kun olen aistinut että kunnissa kuitenkin mielletään että tämä tietyntyyppinen pakko on niin vahva sana siellä niin me emme voi ummistaa silmiämme sille asialle vaan se joka tapauksessa siellä taustalla vaikuttaa ja ennen kaikkea tulee siellä kuntalaisten pelkojen kautta sitten konkreettisesti esille

autokaupan hinnoitteluperusteet vaihtoautolle ovat jo muutaman vuoden tarkoittaneet melko voimakkaasti alenevaa suuntausta myös uudempien vaihtoautojen hyvityshinnoille

koska eräs hyvityshintaan merkittävästi vaikuttavista seikoista auton iän lisäksi on ajomäärä tarkoittaa tämä erityisesti taksikäytössä olevien autojen hinnan voimakasta laskua jo kahden vuoden käytön jälkeen

kun tässä yhteydessä myös tähän sote uudistukseen vielä viitataan niin kyllähän lähipalvelut tai puhuttakoon nyt tämän hetken terminologian mukaisesti perusterveydenhuollosta terveyskeskuksista terveysasemista erilaisista palveluista osittain kotiin vietävistäkin palveluista ovat aivan ehdoton edellytys myös koko tämän sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen onnistumiseksi

myös takuuehtoihin usein liittyvä maksimiajokilometrimäärä taksiliikenteessä täyttyy käytännössä huomattavasti ennen kolmen vuoden käyttöä

ennen tavara meni lähemmäksi asiakkaita ja nyt me olemme kehittämässä tietystikin tietyllä tavalla mallia että jos tämä lähipalvelu ei toimi niin ne asiakkaat tulevat sitten entistä pidemmille matkoille siirtymään

on selvää että työnjakoa pitää pystyä tekemään

autoteollisuuden kehitystyö painottuu voimakkaasti päästökuorman pienentämiseen mikä tarkoittaa uusien polttoaine ja teknisten ratkaisujen nopeaa markkinoille tuloa

mutta silloin kun ihminen tarvitsee palveluita on kysymys melkein sitten ensiavusta tai lähipalveluista joissa hoidetaan ikään kuin pieniä asioita vaikka neuvolapalveluita niin ei niitä pidä lähteä kaukaa hakemaan

kun taksien ajomäärät ovat moninkertaiset yksityisautoilla keskimäärin ajettaviin kilometrimääriin nähden on uusien vähäpäästöisten ratkaisujen mahdollisimman nopealle käyttöönotolle taksiliikenteessä vahvat sekä ympäristö että energiapoliittiset perusteet

arvoisa herra puhemies

kolmanneksi on syytä todeta että taksit ovat erittäin olennainen osa joukko ja julkista liikennettä

edustaja filatov painotti aivan oikein sitä että yleinen taloudellinen tilanne totta kai ratkaisee miten yhteiskunnassa kunnissa yrityksissä ihmisten kotitalouksissa kaikessa tässä menee

mutta mitä tekee sitten valtio jonka lainsäädännön myötä kunnat ovat käytännössä ainakin tällä hetkellä järjestämässä ja tuottamassakin meidän perusterveydenhuoltomme ja sosiaaliturvamme eri palveluja

on huomioitava että taksi voi saavuttaa kolmessa vuodessa ajokilometrimäärän joka vastaa jopa yli kymmenen vuoden keskimääräistä käyttöä yksityisautolla

minä toivoisin että suomessa voidaan toteuttaa senkaltaista lainsäädäntöä että myös siellä alueilla ovat ne niitä paljon parjattuja maakuntia tai mitä tahansa olisi enemmän sitä omaa päätöksentekovaltaa

se miten tämä jatko tulee menemään on tietysti iso kysymys jota meistä ei ihan taida kukaan tietää

mutta lähtökohdanhan tulee olla että pystytään turvaamaan se kokonaisrahoitus ja tässä kyllä valtiolla on oma vastuu ei se voi siitä lähteä ja keskusta on oppositiona ollut erityisesti arvostelemassa sitä että on paljon pieniä kuntia joille tulee niin suuria muutoksia että ne siirtymä ajatkaan eivät auta enää sen palvelutason turvaamiseen

toisaalta autoveron alennuksen kuoleentumisajan lyhentämisen aiheuttama valtion verotulojen vähennys on asiakokonaisuus huomioiden liki merkityksetön joten sekään ei olisi esteenä kuoleentumisajan lyhentämiselle

ontarion osavaltion puhemies totesi tuossa kerran viittaan edustaja filatovin puheenvuoroon lehman brothersista ja tästä yhdysvalloista liikkeelle lähteneestä taloudellisesta kaaoksesta että ne kuusi miestä jotka saivat tuon maailmanlaajuisen talouslaman tietyllä lailla aikaan ovat työelämässä

aloitteen ovat allekirjoittaneet lisäkseni edustajat alatalo salovaara seurujärvi pakkanen kaltiokumpu lauri oinonen ja ahonen

eduskunnan tulee kantaa laillisella tavalla vastuuta yhteiskunnan toimintojen turvaamisesta ja tässä mielessä me puhumme myös siitä että kunnissa myös pienissä kunnissa pitää olla mihin edustaja kiviranta hyvin viittasi myös perustuslain mukaan oikeus saada ne valtion tuet ja avut jotka niille kuuluvat

rakentamisen laatu puhuttaa meitä aina ja siinä on suuria ongelmia

kysymys on suuresta yhteiskunnallisesta ongelmasta joka maksaa paljon esimerkiksi homevauriot ja kaikki tämän tapaiset

arvoisa herra puhemies

valtiontalouden kehykset vuosikymmenen puoliväliin oleva selonteko ei pidä sisällään mitään uutta

mutta mitkä ovat niitä sanktioita joita voidaan meillä tuoda tähän järjestelmään ihan oikeasti

reijonen sai aikaan hyvin viime vaalikaudella sen että suomessa aloitettiin uudelleen rakennusmestarikoulutus

se on tavallaan hallituksen jättämä linjaus uudelle vaalikaudelle

toivottavasti se tuo sitä valvontaa ja parantaa laatua mutta tässä on eräs asia johon kyllä toivon että ministeri ja hallitus kokonaisuudessaan kiinnittää huomiota

poliittiset avaukset tulevat luonnollisestikin vaalien yhteydessä ja jälkeen uuden hallituksen ohjelman myötä ja tässä mielessä tämä selonteko ei todellakaan muodosta mitään erityisen uutta

voisiko siinä olla enemmän talouden arviointia siitä kuinka me selviämme tämän vuosikymmenen aikana on sitten toinen kysymys

hallitushan on luvannut ja kertoo sen että tämän vuoden aikana eli budjettiriiheen mennessä laaditaan julkisen talouden vakauttamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi ohjelma ja tämä ohjelma valmistellaan myös laajapohjaisesti kolmikannankin kautta

hallituksen on tietysti kannettava talouspolitiikasta vastuu ja viime kädessä sitten katsottava millä ratkaisuilla myös tämän vuoden aikana ja ensi vuoden aikana mennään

joka tapauksessa se on selvää että kun me velkaannumme tällä tahdilla eli valtionvelka tulee tuplaantumaan lähivuosien aikana niin sen velanmaksun aikakin koittaa

vasemmisto oppositio on tämän keskustelun aikana pyrkinyt lähtemään siitä että torjutaan erilaisia hankkeita vaihtoehtoja

on puhuttu eläkeleikkauksista jotka ovat opposition itse esille nostama tietyn tyyppinen mörkö joka on ammuttu sitten alas täällä

myöskään sillä me emme tule pärjäämään että me vain uhkakuvia poistamme

vanhasen hallitus on ilmoittanut että me emme ole lähdössä leikkausten tielle vaan pyrimme kaiken kaikkiaan kasvattamaan kansantalouden kakkua niin että siitä myös jaettavaa riittää

meillä on myös uudistuksia jotka tulevat maksamaan mutta se on myös osa sitä kansalaisten sosiaaliturvaa joka pienituloisempien ihmisten hyväksi tullaan tekemään ja niistä pitää myös pitää kiinni

kaiken kaikkiaan tämä valtionvelan lisääntymisen määrä on asia joka ehkä jää vielä vähän liian vähälle huomiolle

käy hyvin selväksi miksi nykyinen oppositio ollessaan hallituksessa ei löytänyt yhteistä sen hallituksen siis kataisen hallituksen ja stubbin hallituksen aikaista tilannekuvaa siis sitä talouden tilannekuvaa jonka perusteella sipilän hallitus joutuu arvioimaan nyt tilannetta ja tekemään ratkaisuja

jos tuo tilannekuva olisi neljä vuotta sitten pystytty näkemään hallituksen toimesta niin että tosiasiat olisi tunnustettu nähty suomen talouden tilanne pystytty tekemään sopeuttamistoimenpiteitä uudistamistoimenpiteitä me olisimme tänä päivänä helpommassa tilanteessa

no näitä tietysti verrataan kansantalouden kehitykseen ja todetaan että vielä näilläkin lukemilla me tulemme pärjäämään mutta se on kaikki pois siitä tilistä

nyt joudumme tekemään niitä ratkaisuja jotka ovat välttämättömiä jotta suomi uudistuu työllisyys paranee kansantalous kasvaa ja kaiken kaikkiaan me saamme suomen nostettua ylös

siksi on ihan selvää että me myös tämän talouslaman johdosta joudumme kantamaan vastuuta koko seuraavan vuosikymmenen ja vielä sitä seuraavankin

nyt tarvitaan todellakin ratkaisuja ei ainoastaan vatulointia ei ainoastaan miettimistä miten asioita viedään eteenpäin

mutta se että hallitus paneutuu talouteen on aivan oikein ja eduskunnan omalta osaltaan tulee olla myös kannustamassa siihen että yrittäjyyden kautta me parannamme suomalaisten ja suomen kansainvälistä ja kansallista kilpailukykyä niin että meillä on varaa myös sitten tuottaa niitä sosiaalipalveluita mitä kansalaisten tarpeisiin on saatava